silti paljon on vielä töitä jäljellä muun muassa yritysten lupaprosessien sujuvoittamisessa jotta esimerkiksi tämäkin investointi saadaan toteutettua

hallitusohjelmassa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet sekä julkisen sektorin julkisten palveluiden että yksityistä sektoria koskettavan digitalisoinnin osalta

kysyisinkin nyt ministeriltä sitä miten hallitus aikoo varmistaa sen että tällaiset eilen kuullut loistouutiset saisivat nyt jatkoa

ainakin se sotii vahvasti vastaan tavoitetta siitä että me tässä talossa tehtävillä päätöksillämme pyrkisimme vähentämään emmekä lisäämään kuntien kansalaisilla maksattamia kustannuksia

kannustinloukkujen purkaminen työllistämisen kynnysten madaltaminen ja työnvälityksen uudistaminen ovat tärkeitä työllisyyttä lisääviä uudistuksia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyseessä on monella tapaa merkittävä esitys

kun ihmiselle annetaan vapaus valita syntyy myönteinen kannustinvaikutus palveluiden laadun parantamiseen

terveyden edistämisen kärkihankkeesta haluaisin nostaa esiin tunti liikuntaa päivässä tavoitteen

suomelle mahdollisia bisnesalueita ovat muun muassa aktiivinen ja ennakoiva liikennejärjestelmän operointi liikenteen tilannekuvajärjestelmät sekä sähköisen tiedon laadukas hallinta

virallisesti hallitus on ohjelmassaan asettanut tavoitteekseen edistää älyliikenteen uusia palveluja taloudellista ohjausta ja innovaatioita kansallisen älyliikenteen strategian pohjalta

suomalainen koulu on muutenkin päivitettävä nykyaikaan

peruskoulun on tarjottava diginatiivilapsille valmiudet elämää varten ja siinä aivan keskeistä ovat digitaalisen maailman vaatimat tiedot ja taidot

arvoisa puhemies

ulkoministeri tuomiojalta olen moneen otteeseen kysynyt tässä viime kuukausina mitä hän olisi mieltä tästä mm kisojen siirtämisestä ja hän on sanonut moneen otteeseen että ei pidä sekoittaa politiikkaa ja urheilua keskenään

arvoisa puhemies

muiden pohjoismaiden lainsäädännön aktiivinen seuranta ja ennakointi ovat tehokkaan rajaestetyön perusta

suomessa tätä tärkeää tehtävää hoitavat käytännössä eri ministeriöiden kansainvälisten yksiköiden virkamiehet usein vieläpä eräänlaisena sivutyönä

kuitenkin hän tänään on sanonut lehdessä että jos valko venäjällä kisat pidettäisiin se olisi skandaali joten on takki sielläkin kääntynyt ei vain kokoomukseen leirissä

kaikki nämä ovat hyviä asioita mutta ovatko ne arvoisa puhemies tässä taloustilanteessa riittävän kunnianhimoisia vai voisimmeko olla jopa vielä rohkeampia

tähän liittyen olisikin nyt kiintoisaa kuulla ministerin mietteitä siitä miten tätä kotimaista rajaestetyötä voisi jatkossa tehostaa täydentääkö nykyistä mallia jotenkin vai olisiko tarpeen pohtia isompia muutoksia rajaestetyön sujuvoittamiseksi

mutta mielestäni edustaja kanerva sanoi hyvin että kansainvälinen jääkiekkoliitto on autonominen liitto jonka pitää tehdä omat päätöksensä itse

tulevaisuusvaliokunta vaati keväällä liikennepoliittiseen selontekoon antamassaan lausunnossa kansallisten kokeilualueiden luomista älyliikenteelle

meillä on tässä kuitenkin kaksi vuotta aikaa ja mielestäni jos me nyt suljemme pois mahdollisuuden kisoilta menetämme myös sen diplomaattisen kortin joka meillä voi olla käytössä tässä myös niitten ihmisoikeuksien parantamiseen

hallitus on sitoutunut luontopolitiikan kärkihankkeella turvaamaan luonnonsuojelun tason

menetettävää meillä ei tässä tilanteessa juurikaan ole

vientivetoista kasvua edistetään vahvistamalla team finland verkostoa

huolella valittuihin edustustoihin eri puolilla maailmaa lisätään kaupallis taloudellista asiantuntemusta tukemaan kauppojen aikaansaamista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

monilla näillä toimilla sysätään liikkeelle uudenlaista kehitystä

jotta näihin tavoitteisiin päästään hallituksen esityksessä siis säädetään yrittäjäkuljettajan viikoittaisesta enimmäistyöajasta tauoista ja yötyöstä tieliikenteessä

kokoomus on painottanut että nämä panostukset on suunnattava todellisen uuden luomiseen ja suomen uudistamiseen

sosialidemokraattien eduskuntaryhmä edustaja harakka o tukensa

on esitetty huoli siitä että tekijänoikeuksia hyödyntäville pk yrityksille olisi kohtuutonta jos tekijällä olisi mahdollisuus avata sopimus lisäkorvausten toivossa

ehdotetun sääntelyn takia luovutuksensaajat eivät voisi enää luottaa tehtyjen sopimusten pysyvyyteen mikä loisi liiketoimintaan merkittävää epävarmuutta joten haluaisin ehkä tästä hieman lisäselvennystä mitä ministeri on tästä mieltä

arvoisa puhemies

toisaalta on erinomaista että tällä esityksellä päästään puuttumaan edes osittain jo pitkään kansalaisten oikeudentajua kyseenalaistavaan seikkaan eli niin sanottuun ruorijuopumuksen normaalia rattijuopumusta korkeampaan promillerajaan

toisaalta esityksessä kummastuttaa että alennettu promilleraja koskee vain yhtä osaa vesiliikenteessä olevista henkilöistä tässä tapauksessa siis sellaisia jotka ammatikseen kuljettavat vesillä aluksia

arvoisa herra puhemies

näyttää edelleen siltä että tulevaisuuden tekemisen sijasta oppositio keskittyy jälleen kerran enemmän tai vähemmän vanhojen muisteluun ehkä edustaja vehviläisen kysymyksen osaa lukuun ottamatta

miten voi olla mahdollista että juuri vesiliikenteeseen ammattilaisille tiukimmat promillerajat ovat välttämättömämpiä kuin tavallisille vesilläliikkujille ja miksi raja ei voi olla kaikissa ajoneuvojuopumuksissa sama

toivoisin että myös oppositio toisi esille mielipiteitä tämän vaikuttamisstrategian toimivuudesta mikä tässä paperissa on hyvää ja mikä pielessä

nyt olisi mahdollisuus tähän keskusteluun

onko suomi varautunut siihen että google autoilla ajetaan kohta ilman kuskia tuolla liikenteessä ja sitä kautta esimerkiksi taksikuskit ja joukkoliikennekuljettajat ovat ilman töitä

arvoisa puhemies

tutkimusten mukaan muista maista saatujen kokemusten perusteella on selvää että yhteisöveron alentaminen laajentaa yhteisöveropohjaa

nyt kun katsoo suomen tilannetta ict sektori ja metsäteollisuus ovat tällä hetkellä ne veturit jotka eivät tällä hetkellä toimi ja suomi ei ole ketterä

miten te luulette ministerit että suomi on jatkossa ketterä jos me emme nytkään ole tällä hetkellä ketteriä

yleisesti ottaen nämä tulonmenetykset kompensoituvat kahta eri reittiä

kysyisinkin valtiovarainministeriltä sitä onko teillä jo olemassa arvioita siitä kuinka paljon enemmän suomeen voitaisiin veromuutoksen myötä saada näitä investointeja

arvoisa puhemies

kysyisinkin ministeriltä

olisiko tätä aikalisä mallia mahdollista viedä jossain määrin jopa jo toisen asteen opintoihin esimerkiksi liikuntatunneille testien muodossa joilla päästäisiin kiinni näihin syrjäytyneisiin nuoriin jo aikaisemmassa vaiheessa

arvoisa puhemies

työ on tärkeä yksilön ja yhteiskunnan kannalta

kysyn asianomaiselta ministeriltä

kysyn asianomaiselta ministeriltä

arvoisa puhemies

tällä hetkellä esimerkiksi noin puolet urheilulukiolaisista tarvitsee yli kolme vuotta valmistuakseen ylioppilaaksi ja satsatakseen samalla maksimaalisesti kansainväliseen huippu urheilijan uraan

arvoisa ministeri miten varmistatte sen että nämä päämäärätietoiset huippu urheilulukiolaiset voivat tulevaisuudessa saada sekä valkolakin päähänsä että olla tulevia olympiamitalisteja

arvoisa puhemies

ihan kysyisin täältä edustajilta semmoista kuinka moni henkilökohtaisesti on joskus elämänsä varrella joutunut tämmöisen palkka alen eteen

minä henkilökohtaisesti olen ja se on äärimmäisen kivulias ja epämiellyttävä toimenpide mutta kun toisella puolella on joko konkurssi ja työpaikan menettäminen tai pieni palkka ale niin valitsimme kyllä kollektiivisesti palkka alen

arvoisa herra puhemies

suomessa on jo muutaman vuoden ajan ollut pienpanimobuumi päällä ja tällä ratkaisulla valtio osoittaa omalta osaltaan tukea tälle kehitykselle

toivottavasti tämä kädenojennus kannustaa myös niitä yrityksiä ottamaan askeleita eteenpäin jotka ovat suunnitelleet pienpanimotoiminnan aloittamista tai laajentamista

silti tämänkään ratkaisun jälkeen en puhuisi vielä siitä että valtio kannustaa riittävästi suomalaisen olutkulttuurin kehittämistä

isoin kanto kaskessa on voimassa oleva alkoholilaki joka evää pienpanimoilta oikeuden myydä tuotteita esimerkiksi suoraan asiakkaille

on totta että pienpanimoille on jo tähän mennessä mahdollistettu väylä saada tuotteitaan alkon valikoimiin mutta sen toimivuus ei saa yrittäjiltä kovin korkeaa arvosanaa

tilanteessa jossa käytännössä kaikki pienpanimot taistelevat vähäisistä paikoista alkon valikoimassa pienimmät tuottajat jäävät väistämättä jalkoihin

puhumme tänään usein koulutuspoliittisessa keskustelussa vähemmälle huomiolle jäävästä aiheesta nimittäin ammatillisen koulutuksen nykytilasta ja erityisesti sen tulevaisuudesta

arvoisa herra puhemies

pohjana keskustelussa on kauan kaivattu hallituksen esitys ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämiseksi ja kehitettävää meillä tällä hetkellä riittää

vaikka olenkin samaa mieltä siitä että tämän tavoitteen eteen tulee tehdä työtä en ole vakuuttunut siitä että juuri pienpanimoiden oluiden saatavuuden rajoittaminen myyntikiellolla ratkaisevasti vähentää suomalaisen ongelmajuomista

nykyinen tutkintojärjestelmä on monin paikoin jäykkä ja vanhanaikainen

monessa kodissa valmistaudutaan tällä hetkellä kuumeisesti yliopistojen korkeakoulujen ammattikorkeakoulujen vaativiin valintaprosesseihin tai päntätään pääsykokeisiin

syitä on varmasti monia kuten täällä jo mainittu harrastamisen kalleus tai ruutuajan lisääntyminen mutta kuitenkin lainsäädännöllisellä työlläkin voimme tehdä paljon esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja siitä laista tällä hetkellä puuttuu liikunnan osuus aika lailla

pienpanimo oluet ovat kuitenkin alkoholin hintasuhteeltaan sen verran kalliita että en usko kovinkaan monen ongelmajuojan käyttävän niitä juodessaan

kiellon asettaa kummalliseen valoon myös se että samaan aikaan tilaviinien suoramyynti on joissakin tapauksissa jo sallittua näissä tuotteissa alkoholimäärät ovat oluita huomattavasti korkeammat

mutta oikeastaan kysyisin nyt valtiovarainministeri rinteeltä kun meillä tulee olemaan sukupolvi joka on huonommassa kunnossa kuin mikään aikaisempi tulee tekemään pidempää työuraa kuin mikään aikaisempi kuinka tämä yhtälö on ratkaistavissa